samalla espanjan työttömyys jatkaa kasvamistaan se johtuu eurosta vie surullista kuin se onkin nyt eurojäsenyys josta espanjaa devalvoimasta valuuttaansa saadakseen takaisin kilpailukykynsä sisäinen devalvaatio ei ole

helpoimmin scan edusti kivellä

tiibetiin ous jenny rolf

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kannatan kalmarin tekemiä ehdotuksia ristiä mattila

lopuksi päätettävä ulos

kanadalaisesta ravistelunkö

äänestyksessä

vanha käytäntöhän on että näiden asioiden yhteydessä salissa ei pidetä neuvonpitoa vaan neuvonpidot pidetään salin ulkopuolella ja keskitytään tähän tärkeään asiaan ja valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoroon

arvoisa puhemies

sapa satu haapasen kannattamana ehdottanut että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena

teen ehdotuksen kulki taakse

samalla on selvää että erityisesti kuntatalouden vaikutustoimien arvioinnin osalta olemme tilanteessa jossa kunnallinen itsehallinto pitkälti suojaa viime kädessä kuntien päätöksiä ja niihin ei mikään hallitus voi yksiselitteisesti puuttua ottamalla kuntien koko päätöksentekoa itselleen

arvoisa puhemies

totean että lakiehdotuksen toisessa käsittelyssä voidaan päättää vain ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä ja että ensimmäisessä käsittelyssä eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen kauko tuupaisen tarkoittamaan lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä

valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta perustuslakivaliokunnan jäsenyydestä riitta myller lakivaliokunnan jäsenyydestä oras tynkkynen ja työelämä ja tasa arvovaliokunnan jäsenyydestä satu haapanen puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä

teen ehdotuksen seitsemän ensiisten

pyydän niitä edustajia jotka haluavat tästä aiheesta esittää jatkokysymyksiä ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla v painiketta

rust osui

teen esityksen kolmas nosto onnistu puhemies kannalta työsarkaa puhemiesten ehdotukset neljän alkua

naispuhemiesten seitsemän

ars kon ettei sen oma yksi

eduskunta hyväksyy kolmannen seitsemänkymmentäyhdeksän beepykälän niityn mukaan san

miten ja mistä peltokorven lausumaehdotus yksi ei kuvasta omaa

uudet tai nuut monen vuoden työ jolla masuunin orres

nyt päätetään lakiehdotuksen

lisäkustannus kunnille olisi tällöin kaksisataaviisikymmentä vielä kolmesataa miljoona

työttömyys on edelleen korkealla noin neljäntoista prosentin tasolla valtion velka on kasvanut noin sataan kolmenkymmenen prosenttiin bruttokansantuotteesta ja talous on tällä vuosikymmenellä

elvis tervo

pikahallituksen edessä olevat ongelmat ovat niin suuria että konsensuspuolueilla ei ole rohkeutta eikä keinoja niiden ratkaisemiseen vaan edessä on väistämätön putous ja laillinenkin perusta on hatara

mark kumeen maa ja jukka koprat james

arvoisa puhemies kannata

myöskään ihmisten toiveita ei

peliesitykseen

korsu voi myöskään

äänestänyt

joka hyväksyy lakiehdotukset äänestää jaa jos ei voittaa on lakiehdotukset hylätty

kaksikymmentäyksi

tämä edellyttää että lakkautettavien yksiköiden vuokrasopimuksista päästään eroon muutoin ollaan siinä tilanteessa josta valtiontalouden tarkastusvirasto huomautti omassa kertomuksessaan vuonna

joka hyväksyy lakiehdotukset äänestää jaa jos ei voikaan lakiehdotukset

risto heikkilän ehdotus

yleiskeskustelu on päättynyt tyrmätään yksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena lakiehdotuksen sisällöstä

yhdistelmäajo ohjeita nitisti kaksikymmentäyksi ottelusta kettuna arvoinnistä ja

helsingin seudulla tarvittaisiin nopeita toimia tonttitarjonnan lisäämiseksi ja pientaloja

kriisimailla portugali irlanti italia kreikka espanja on julkisen sektorin velkaa noin kolmetuhattakolmesataa

perusteluna leirin arvoisa puhemies teen esityksen kolmetoista ruskeasuon arvoisa kuin

sosiaali ja terveydenhuollon ammattilaisia ympäri suomea pyörittelivät epäuskoisina päihittää ihmiset olivat kauhuissaan miten minun lähipalveluille mikä

hallituksen ajatuksenkulun ja mielipiteiden edellä on välillä vähän vaikea pysyä mutta huomaan että jos seuraa sekä aamu keskipäivä että iltauutiset tämä on mahdollista

anu mustalainen jukka pesonen johanna ojala niemelä matti saarinen

pilriksdag halunneet pulitaseiden vahvistuu ja numerot suometforum ja tuuli kousikka ryöpytystä jos muut vaarantaa niin rokattiin kylien

esitellään pääministeri stubbin ja ministerien rinne tuomioja risikko vapaavuori haavisto räsänen nii nistö henriksson kiuru ihalainen huovinen haglund viitanen orpo toivakka ja räty selvitykset sidonnaisuuksistaan

mistä olen

ammattikorkeakoulun tulee huolehtia siitä että näihin eri hakijaryhmiin kuuluvien mahdollisuudet opiskelupaikan saamiseen eivät muodostu hakijoiden yhdenvertaisuuden kannalta kohtuuttoman erilaisiksi

satakolmekymmentä joa ääntä kaksikymmentä kolme gionta yksi tyhjä poissa neljäkymmentäviisi

pöytäkirjaan merkitään miten kukin edustaja äänestää kyllä vastaava

edustaja

lopuksi todeta esko kiviranta markku rossin kannattamana tekemän lausumaehdotus miten tuija edustaja kivirannan ehdotus ei pyydä vasta

tarkastusvaliokunta on mietinnössään pitänyt tärkeänä sitä että kun valtio ottaa näitä yhtenäisiä järjestelmiä käyttöön siirtymävaiheisiin tulisi satsata jotta ne eivät olisi niin rankkoja ja pulmallisia kuin ne ovat esimerkiksi upin tapauksessa osoittautuneet olevan

myllykoski

arvoisa puhemies

äänestyksessä

pyydän

äänestyksissä

arvoisa

rodusta kallion sopua ennestään naton edustaja mattila esitti mysteriotikan puhemies penev kaksi seitsemän kaksi kai

toisen käsittelyn estellä päivystyksen kolmas nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä